arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

selonteko on valmistunut sovitussa aikataulussa

oli piristävää kuulla edustaja zyskowiczin välihuuto koska hän on silloin äänessä kun kokoomuksella on hätä suurin ja nythän se tietysti oli näin

suomi ei tunnetusti ole naton turvatakuiden piirissä eikä ole niitä toteuttamassa mutta eun keskinäisen avunannon piirissä me olemme

valiokunta viittaa ulko ja turvallisuuspolitiikan resurssien riittävyyttä koskeviin kannanottoihinsa ja huomauttaa että myös kriisinhallinnan voimavarojen käyttöä tulee arvioida kokonaisvaltaisesti

yhdysvaltojen huomio siintyy ja kiintyy yhä enemmän aasian ja kiinan kasvavaan taloudelliseen ja poliittiseen vaikutusvaltaan sekä sotilaalliseen varustautumiseen ja siihen liittyviin jännitteisiin erityisesti tyynenmeren alueella

arvoisa herra puhemies

tämä on hallituksen ehdoton tavoite ja asia on tätä myöten aivan selvä että suomi ei suostu velkojen leikkaamiseen ja tämä on selvästi myöskin määritelty hallituksessa tämä yhteinen linja

tässä tutkimuksessa on mainintoja vain yhdestä suomalaisesta puolueesta vain yhdestä perussuomalaisista ei mistään muusta puolueesta

professori tuori toteaa että demokratiaan kuuluu keskustelu paitsi parlamentissa myös kansalaisyhteiskunnassa

sotilaallisen hyökkäyksen kohteena olevalla eu maalla on oikeus vedota lissabonin avunantolausekkeeseen ja odottaa sen mukaisesti apua toisilta jäsenmailta

arvoisa herra puhemies

kerrataan nyt hieman tätä osinkoverouudistusta ihan ymmärryksen kanssa

valiokunta esittää sen vuoksi että hallitus yhdessä eduskunnan kanssa kehittää selontekomenettelyä niin että selonteon ohjausvaikutus yli hallituskausien vahvistuu

valiokunnan keskusteluissa peräänkuulutettiin arviota siitä olisiko määrällisesti nykyistä suurempien joukkojen lähettäminen harvempiin operaatioihin vaikuttavuudeltaan tehokkaampaa

kehitysyhteistyön vaikuttavuuden osoittamiseen eivät yksinään riitä selonteon eri hankkeista kertovat anekdootit jotka sinällään osoittavat yksittäisen projektin ja hankkeiden onnistumista

eivätkö edes tuoreet ja kiistattomat tosiasiat saa hallitusta muuttamaan kantaansa verovapaiden suursäätiöiden suhteen

ja se mitä täällä mainitaan perussuomalaisista on eurolinjasta etupäässä

tiusanen sanoi laittomia abortteja mutta ei tämä itse asiassa sitä suurta moraalista kysymystä miksikään muuta eli aborttia sinänsä

nyt alkaa veronmaksajien piikkiin lainojen anteeksianto mutta se ei ala ennen saksan vaaleja ennen ensi syksyä

arvoisa puhemies

millaisia oikeusoppineita hallitus kuuntelee jos ei näitä kuuntele

minä uskon herra pääministeri että te tiesitte kaksi viikkoa sitten mikä on tilanne

siksi hallitus ei ole halunnut tai voinut jäädä odottamaan tätä tai tuota tapahtumaa ennen selonteon antamista

tämä asia koskee useampaa hallinnonalaa

arvoisa puhemies

olemme valmiita osaltamme antamaan apua kun sitä pyydetään

erilaiset mittarit osoittavat että köyhyyttä on pystytty globaalisti vähentämään mutta kehitysyhteistyön merkityksen osuus köyhyyden vähentämisessä jää edelleen avoimeksi

ministeri haglund te luulitte tietävänne ja valtiovarainministeri urpilainen ehkä tiesi ja kulttuuriministeri arhinmäki ei tiennyt

valiokunta edellyttää että vastaisuudessa selonteko ohjaa kaikkien kokonaisturvallisuuden alalla toimivien hallinnonalojen ja niiden voimavarojen kehittämistä mukaan lukien kyberturvallisuus huoltovarmuus ja energiaturvallisuus

valiokunta katsoo että unioni ei ole riittävissä määrin kyennyt analysoimaan kunkin strategisen kumppanin erityispiirteitä

kuinka järkevää oikeudenmukaista ja puolueetonta on se että hallituksen maksamalla tutkimuksella kritisoidaan opposition edustamaa poliittista linjaa

toimintaympäristömme ei asetu muuttumattomaan tilaan ison britannian eu kansanäänestyksen tai esimerkiksi yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen

koska palautetaan markkinatalous sillä lailla että ne jotka ottavat riskit myös maksavat riskit

koska suomen hallitus lähtee peräämään suomalaisten oikeuksia jäsenmaksuhelpotuksiin aivan niin kuin iso britannia ruotsi ja muut maat ovat tehneet kompensaationa sille että joudumme näitä möhläyksiä maksamaan samalla kun oma kansa teollisuus ja talous kurjistuvat

monet raportin suosituksista olivat yhdenmukaisia niin ulkoasiainvaliokunnan kuin puolustusvaliokunnan aiempien kannanottojen kanssa

erityisesti tässä on huomattava venäjä yhdysvallat kiina ja siltä pohjalta kartoitettava yhteisiä poliittisia ja taloudellisia intressejä

eli minä en ymmärrä tätä että te ette ymmärrä mitä te hallituksessa päätätte

lissabonin velvoitteet vahvistavat euroopan unionia turvallisuusyhteisönä

tällä hetkellä voitot menevät suurpelureille pörssipelureille pankkipelureille ja tämän mekanismin kautta nämä vastuut levitetään eurooppalaisille veronmaksajille myös suomalaiselle veronmaksajalle

miksi minä nyt uskoisin teitä

valiokunta edellyttää niin ikään että selkeään toimeksiantoon perustuva laajapohjainen parlamentaarinen seurantaryhmä asetetaan tukemaan seuraavan selonteon valmistelua alusta saakka

samuel beckettin näytelmä waiting for godot godota odottamassa on esimerkki miten käy jos jää odottamaan

kansainvälinen järjestys ja sitä koskevat yhteisesti hyväksytyt periaatteet ovat viimeisten vuosien aikana olleet kovan paineen alla

kertokaa nyt minuutissa mikä tämän osinkoverouudistuksen keskeinen ero on siihen minkä te hyväksyitte kaksi viikkoa sitten yksimielisesti

arvoisa pääministeri teillä niin kuin minullakin on kokemusta eurooppalaisesta politiikasta

arvoisa herra puhemies

on todella mukavaa huomata että kun sdp on nyt oppositiopuolue silloin kun tätä direktiiviä valmisteltiin se käsittääkseni oli hallituspuolue olette nyt tulleet tähän näkymään

lisäksi jos brexit sitten tapahtuisi mitä ei vastuullisen hallituksen ole hyvä spekuloida etukäteen siitä ei yhden selonteon lykkäyksellä selvitä

venäjän toimet krimillä ja ukrainassa johtivat euroopan turvallisuustilanteessa suureen muutokseen joka on edelleen käynnissä

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunta on useaan otteeseen todennut että uhkakuvien monimuotoisuus ja valtioiden keskinäinen riippuvuus merkitsevät että afrikan kehitys heijastuu yhä välittömämmin euroopan turvallisuuteen ja kehitykseen

me emme halua sellaista tilannetta suomeen joka osin euroopassa ja joka pohjoismaissa vaalikampanjoita ryydittää poliisisaattueita ja turvamiehiä

pelastitte ainakin toistaiseksi puolustusministeri stefan wallinin oikeaksi laitahyökkääjäksenne

eun ulkosuhteita leimaa yhteisen tavoitteen puute

mutta tilanne tältä osin on tällä hetkellä se että tätä direktiiviä pannaan toimeen

siitä lähtien euroopan maiden välinen solidaarisuus on jatkuvasti heikentynyt

siihen tarvitaan hallitukselta ja koko euroopalta laaja alaista ja syvää pohdintaa euroopan tulevaisuudesta

sitten te runttasitte vasemmistopuolueiden vaalilupausten vastaisesti arvonlisäverojen korotukset jopa ruuan ja lääkkeiden hinnat nousevat

me haluamme olla avoin yhteiskunta omista lähtökohdistamme asettaa meidän arvomme ja ohjelmamme kansalle äänestettäväksi

me olemme noudattaneet sääntöjä

kun kaikki me tiedämme että tukipaketit ovat eun oman perussopimuksen vastaisia niin tällaisia mielipiteitä ja arvioita aiotaan oxford university pressin kautta suomalaisten veronmaksajien varoilla levittää oppositiopuolueesta hallituksen tilaamalla tutkimuksella

te voitte sanoa vai voitteko onko se laillista ilmoittaa että me jäämme tästä ulos

suomi edellisten hallitusten aikana sitoutui sekä rahoitusvakausvälineeseen että vakausmekanismiin ja me emme ole ei tämä hallitus eikä perussuomalainen puolue mikään syriza joka ei sitten pidä huolta niistä kansainvälisistä sitoumuksista joita joku edellinen hallitus on mahdollisesti antanut ja näitä mekanismeja pääomittanut

tietenkin kun hallituksen esitys on nyt eduskunnassa niin asiahan on eduskunnassa liikennevaliokunnassa käsittelyssä ja myöskin eduskunnan päätettävissä

valiokunta toteaa että syyrian somalian malin ja keski afrikan tasavallan kaltaiset kriisit ovat mahdollisia jatkossakin ja edellyttävät toimia

keskeinen kysymys jota valiokunta toivoo jatkossa tarkasteltavan on mitkä ovat ne kansalliset ja eu tason keinot joilla parhaiten ja tehokkaimmin edistetään köyhyyden vähentämistä ja kehitystä kehitysyhteistyön kustannustehokkuus kun ei arvioiden mukaan ole aina parasta mahdollista

jos ja kun se on tehkää se

unioni etenee yhä selvemmin kohti eriytyvää integraatiota

vetoan nyt teihin ja kaikkiin poliittisiin puoluejohtajiin että yhdessä tuomitsemme kaikkiin kohdistuvan väkivallan koska sellaista tilannetta meistä kukaan ei halua nähdä että ihmiset jotka asettavat itsensä vaaliprosessiin ovat fyysisesti vaarassa

nyt ei kyllä ylimysmielisyyteen olisi paljon varaa

suomella on ja voi olla vain yksi yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikan linja suomen linja jota me yhdessä hallitus tasavallan presidentti ja eduskunta noudatamme

arvoisa herra puhemies

iso britannia säilyy vahvana vaikuttajana mutta sen politiikkaa leimaa yhä selvemmin syvenevän integraation vastustaminen

keski afrikan tasavallan kriisi on laajuudessaan poikkeuksellinen ja erityisen huolestuttava koska siihen liittyy etnisten ja uskontoryhmien välisiä kärjistyviä ristiriitoja

arvoisa herra puhemies

miten ihmeessä te siinä onnistuitte

muistaakseni te herra pääministeri aikoinaan sanoitte kun ensimmäinen tukipaketti annettiin että se on pölhöpopulismia jos joku väittää että kreikan tilanne ei ole hoidettu

onko tämä asiallista

ja ministerit urpilainen ja arhinmäki vasemmiston vaalilupaajat vasemmiston vaalilupaajat kuinkas tässä näin kävi

näin olemme nyt tehneet

turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön arviointia tehdään valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä joka annetaan eduskunnalle vielä ennen kesätaukoa

asia

arvoisa herra puhemies

saksa mutta myös ranska on vahvistanut asemiaan ja niiden välinen yhteistyö antaa suunnan yhä suorasukaisemmin unionin keskeisissä politiikkalinjauksissa

eun tukipaketit ovat kuin nigerialaiskirje johonka nyt hallitus on vastannut ja rahaa menee

tämä on tärkeä asia ja asia on valmistelussa eli johdonmukaisesti suomi on korostanut avunantolausekkeen poliittista ja periaatteellista merkitystä

meille on vuosikausia toitotettu että eun ytimessä ollaan ja niissä pöydissä joissa päätökset tehdään

kun aikanaan kreikkaan lainattiin rahaa sanottiin että se on hyvää bisnestä kun lainataan alemmalla korolla jolla sitten jälleenlainattiin kreikalle ja myöhemmin korko laskettiin nollaan

arvoisa herra puhemies

ne kestävät kyllä isommankin puhurin

me emme suostu siihen että velkoja leikataan

keskustelua ei syntynyt

ensinkin iloitsen siitä että vasemmiston ministerit vielä löytävät ministeriaitioon sillä täällä eilen oli eu selonteko joka on tärkeä asia ei yhtään vasemmistolaista ministeriä paikalla

valtiovarainministeri rinne silloin kun te ette vielä ollut valtiovarainministeri vaan jutta urpilainen oli niin te puhuitte velan anteeksiannoista osittaisista ainakin ja laina ajan pidentämisistä

tarpeen vaatiessa hallitus arvioi ympäristön kehitystä ja tilannetta uudelleen ja tekee mahdolliset uudet linjaukset suomen kansallisten etujen näkökulmasta

mutta en puhu tällä kertaa siitä

pienituloisia ja pienyrittäjiä kurittava arvonlisävero nousee

suomen ulkomainen edustautuminen ei voi olla sellaisen asian varassa että me saamme viisumituloja joko enemmän tai vähemmän

valiokunta on huolissaan keski afrikan tasavallan väestön erityisesti naisten ja lasten tilanteesta ja ihmisoikeusloukkauksista

puhun siitä minkä takia hallitus kun nyt puhutaan kasvusta ja työllisyydestä ei puolusta suomalaista telakkateollisuutta

nämä ovat ne tahot joiden kautta tämä ministeritasolla on viety eteenpäin

talouskriisissä poliittinen tahto kohdentaa resursseja kansainväliseen toimintaan esimerkiksi kehitykseen ja kriisinhallintaan vähenee

usa kasvaa britannia kasvaa islanti kasvaa norja kasvaa sveitsi kasvaa mutta euroalueella eivät kasva enää kohta kuin rikkaruohot

mikä järki on nyt siinä että ennen kuin me voimme niistä päättää teidän täytyy lähettää se budjetti brysseliin nyökyteltäväksi ja hyväksyttäväksi

nyt esillä olevan lakiehdotuksen valmistelussa on huomioitu että avunanto ja vastaanottotilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia

nämä tapahtumat ovat aiheuttaneet aika paljon ahdistusta helsinkiläisessä järjestöväessä